asian käsittely keskeytetään eid kaderistyksen kourat kaksi ja kolme

asian käsittely keskeytyi

asian käsittely keskeytetään

toinen varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

varapuhemies anssi joutsenlahti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista yhdeksästoista asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaanä keskustelua

ministeri lehtomäki poissa keskustelu päättyi puhemiesneuvoston ehdotus on hyväksytty ja asia lähetetään hallinto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu kannattaa ministeri lehtomäki poissa keskustelu päättyi puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytty ja asia lähetetään mainitse

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes ensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

keskustelu alkaa

toinen varapuhemies

toinen varapuhemies anssi joutsenlahti

asian käsittely keskeytetään

toinen varapuhemies

asian käsittely keskeytetä

asian käsittely keskeytetään

ensimmäisen käsittelyn stella päivystyksen viidessä asia joka koskee lakia työnantaja susien raamatusta vapautumista eräässä kunnassa toinen varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestykseen kahdeksas

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

tulemme sitä ja tätä mieti mitä panna pöydälle

huomisen istun toon hyväksyttäneen hyväksytään samoin teiden pantavaksi

hyväksyttynä hyväksytetään samoin pöydälle pantavaksi päivystyksen kahdeksas ja asiat koomisen täysistunto hyväksytyn

samoin esitetään

yhdestoista sijan hyväksi tänä

ja vieläpä veistoksen lisälistan kahdestoista sija repantavaksi kun se kolmas joulukuuta pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksyä

asian käsittely keskeytetään

toinen varapuhemies

asian käsittely keskeytetä

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

varapuhemies

asian yhteydessä panisi vertaa että siellä pitää valtiovarainvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään